se kuka sitä sitten vartioi on nimenomaan se että siellä sitä sote alueitten välisen tai kuntien välisen koordinaation hoitaa sitten erva elikkä ervalle tulisi tällainen työnjaon ja koordinaation rooli myöskin

esimerkiksi turun yliopistollisen keskussairaalan kohdalla tulevaisuudessa se nimi ei ole sairaanhoitopiiri vaan mitä sitten onkin mutta joka tapauksessa erityisvastuualueen tehtävänä on katsoa että tällaiseen kilpavarusteluun ei lähdetä ja nimenomaan ne resurssit on kohdennettu oikein ja osaaminen on kohdennettu oikein

sitten toisaalta näille aluesairaaloille sanoisin että niitäkin tarvitaan mutta ei sillä tavalla että ne kilpavarustellaan koska sen työnjaon pitää olla selkeä

minä olin kovin ilahtunut teidän puheenvuoroistanne siitä että te puhutte tästä kustannustehokkuudesta koska nyt näistä kuntien tehtävistä ja velvoitteista ei ole saatu sitä mitä olisi pitänyt saada elikkä noin kolmasosa on saatu kerättyä ja tietysti työ jatkuu eikä se tässä nyt vielä ole eli ei tässä vielä kaikki

mutta tämä kustannustehokkuus mitä te täällä peräänkuulutatte ensiksikin se mitä edustaja sarkomaa toi esiin siitä että meillä pitää olla sitä tietoa niistä kustannuksista ja sitten niitä keinoja sitä vaikuttavuutta lisätä nimenomaan kustannusvaikuttavuutta

karhuvaara kysyi näistä ruotsin sotainvalidien kotipalveluista ja se on ihan totta että sitä yritettiin nyt tähän budjettiin mutta valitettavasti se ei vielä tähän sopinut mutta seuraavan kerran yritämme sitten taas seuraavaan budjettiin

se on loppuviimeksi niin pieni summa verrattuna siihen mikä sitten kuitenkin sen vaikuttavuus olisi että se olisi erittäin hyvä saada eteenpäin

no valtionosuuksilla mutta se on ihan totta nyt että meillä ei valtionosuusjärjestelmässä ole sellaista kannustuselementtiä koska valtionosuusjärjestelmän idea on nimenomaan että se kattaa niitä kustannuksia joita tulee ja silloin se ei mahdu siihen ideaan

lastensuojelu nousi tämän illan puheenvuoroissa aika useasti esille ja olen kyllä itsekin sitä mieltä että jos jotain kannattaa ennalta ehkäistä se on lasten pahoinvointi

mutta minun mielestäni jossain vaiheessa meidän pitää lähteä rakentamaan kannustuselementtiä ja minä olen itse miettinyt sitä miten valtionosuuksiin sellaisen saisi nimittäin nyt kun te puhutte täällä myöskin edustaja kiljunen piti erittäin ansiokkaan puheenvuoron ennaltaehkäisystä ja siitä miten kunnan tehtävä on ennalta ehkäistä niitä sairauksia niin mikä kannuste kunnalla on satsata ennaltaehkäisyyn jos se maksaa saman potin sitä rahaa sinne sote tuottamisalueelle tai sinne järjestävälle taholle ja jos se ei mitään vaikuta siihen rahoitusasemaan tai rahoitukseen

meillä on kaste ohjelma jossa on iso rahamäärä laitettu sen tueksi että suomessa leviäisi tällainen lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisohjelma

mielenterveystyö kaiken kaikkiaan nousi myöskin tämän illan puheenvuoroissa hyvä niin koska mielenterveysongelmat ovat yksi meidän kansansairauksistamme ja myöskin työkyvyttömyyseläkkeiden syistä

tässä yhteydessä muistelen forssan erinomaisen hyviä esimerkkejä siitä mitä on saatu aikaan kunnan sisällä nimenomaan palveluketjuja kehittämällä ja tietenkin tässä yhteydessä on pakko sanoa että pidän huonona asiana että juuri ne kunnat jotka nyt ovat tehneet työtä käskettyä näyttäisivät maksavan tulevaisuudessa enemmän

ennalta ehkäisevä työ

minä olin hyvin iloinen siitä että tänä päivänä moni niin mies kuin naisedustajakin käytti puheenvuoron ennalta ehkäisevästä työstä

se että terveyden edistämisen määrärahoja on jouduttu siirtämään sosiaali ja terveysministeriöstä raha automaattiyhdistyksen hoidettavaksi on tietysti vähän harmittava asia mutta sinänsä tämä rahamäärä kokonaisuutena ei ole vähentynyt

kun te peräänkuulutatte täällä niitä yhteneväisiä kriteereitä niin se että on yhteneväiset kriteerit kunnissa ei sinänsä edellytä sitä kelalle siirtoa

se ei sitä edellytä mutta on tietysti oma arvionsa miten me saisimme sen pelittämään sitten jos se menisi kelalle kun siellä on vain se rahan maksatus

minä itse näen sen tärkeänä että se on kunnan palvelu koska silloin saadaan sekä rahat että se palvelu sille henkilölle mutta en poissulje sitä jos parempia ratkaisuja keksitään ja löytyy se raha

kyllä meillä paljon tällä hetkellä on arvoisa edustaja näitä homekouluja ja homelaitoksia päiväkoteja sairaaloita terveyskeskuksia ja kyllä meidän pitää nekin saada kuntoon

mutta olen samaa mieltä kanssanne että meidän on pakko tätä infraa ja rakennuspuolta uusia hissun kissun koska ne eivät toimi tämän päivän vempaimille ja yleensä niille hoitotyön ja lääketieteen tarpeille ne eivät enää vastaa niitä

julkisen hallinnon ict toiminnan osalta on otettu siis isoja askelia viime vuosina

muutama sana arvoisa puhemies

kyllönen toi täällä esille vanhusten lääkehoidon ja minä olen myös tyytyväinen siitä että farmasistien koulutukseen sisältyy nykyään lääkehoidon kokonaisarviointi

siitä me saamme varmaan hyvää tulosta jollakin aikavälillä

keväällä on tarkoitus se tuoda ja se kyllä tukee paras hankkeen tavoitteiden saavuttamista eli sitä että meillä olisi nimenomaan vaikuttavat saavutettavissa olevat palvelut

tietoalan ohjauksen vahvistamisella ja kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisten toimialat ylittävien tietoteknologisten ratkaisujen toteutuksella pyritään vahvistamaan kansallista tietojärjestelmien yhteentoimivuutta erityisesti julkisessa hallinnossa

kerolahan täällä kysyikin jo perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattomasta yhteistyöstä ja tällä terveydenhoitolaillahan on nimenomaan tarkoitus yhdistää erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto niin että tulevaisuudessa me puhumme nimenomaan terveydenhuollosta emme enää kahden järjestelmän kautta

täällähän on hyviä esimerkkejä tai hyviä huonoja esimerkkejä terveydenhuollosta että ei ole yhteensopivia järjestelmiä ja siihen on kyllä sitten puututtukin tässä viime vuosina

lauri oinonen täällä toi esille pandemiaan varautumisen

asia

mielestäni se ansaitsee kyllä myönteistä palautetta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

viekää omiin kuntiinne kiitoksia siitä että hyvin on mennyt mutta koneiden pitää olla vielä käynnissä nimittäin toinen ja kolmas aalto ovat vielä tulossa puhumattakaan niistä muista viruksista joita on vielä tulossa

kyllä minä aion puhua siitä koska minä näen että tässä yhteiskunnassa kunta ja se että se kuntamalli räätälöitäisiin sen tarpeitten mukaan ovat niin tärkeitä ja minä pidän siinä hyvänä avauksena tätä niin sanottua propellipäitten ajatusta siitä että meillä olisi esimerkiksi kolmenlaisia erilaisia kuntia ja niillä olisi sitten sen kuntakoon mukaan erilaiset tehtävät

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

asia

asia

keskustelua ei syntynyt

asia

edustaja elo poissa edustaja paatero poissa edustaja heikkinen poissa edustaja viitanen poissa edustaja torniainen hienoa tervetuloa

edustaja eloranta poissa edustaja kärnä poissa edustaja marin poissa edustaja kulmuni poissa edustaja taavitsainen poissa edustaja siren anteeksi ihalainen välissä poissa hänkin edustaja siren poissa edustaja meri poissa edustaja vähämäki poissa edustaja salonen poissa edustaja vartiainen poissa edustaja wallin stefan poissa edustaja suutari poissa edustaja kopra poissa edustaja wallin harry poissa edustaja sarkomaa poissa edustaja juhantalo poissa edustaja vartia poissa edustaja maijala poissa edustaja multala poissa edustaja heinonen poissa edustaja halmeenpää paikalla hienoa

jos saan sanoa että edustaja filatov on työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja ja täällä perinteisesti kunnioitetaan myös niitä tehtäviä joita tässä talossa on niin myös puheenvuoron myöntämisessä ja varmasti kaikki saavat puheenvuoron

edustaja mäkipää poissa edustaja tolppanen poissa edustaja kasvi poissa edustaja hakkarainen poissa

myönnän vielä yhden puheenvuoron edustaja saviolle minkä jälkeen keskeytämme istunnon ja jatkamme huomenna

elikkä edustaja keränen olkaa hyvä

asia

näin myöhään menevät herrat ja rouvat sekaisin

sen vuoksi jo silloin tuossa metsälain uudistuksen yhteydessä oli laajasti keskustelua siitä millä tavoin tämä metsälaki vaikuttaa vakuusarvoihin ja siihen miten pankit ja luottolaitokset vakuuksia metsälöille myöntävät

siksi nyt ehdotetaan laajempaa mahdollisuutta luottolaitoksille saada tietoja ilman maanomistajan metsänomistajan suostumusta mutta hyvin rajoitetulla tavalla niin kuin tämä laki sisällään pitää

elikkä tässä tarvitaan tarpeellisuusvaatimus ja rekisterinpitäjän on myös huolehdittava siitä ettei virheellisiä epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä elikkä myöskin virheettömyysvaatimus sisältyy tähän

rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyydensuojalle

elikkä tässä on sitten myös lukot lyöty sille että näitä tietoja ei voi edelleenlähettää eikä muuhun käyttää kuin pelkästään siihen luotonhallintaan

ja erityisesti tämän arvioidaan parantavan pankkien mahdollisuuksia seurata luoton vakuutena käytettävän metsäkiinteistön arvoa nykyisestään ja siten parantavan metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä muun muassa metsäkauppojen ja hoitotoimenpiteiden osalta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu edustaja vip tila

asia

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

olkaa hyvä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

keskustelua

edustaja heinonen

tässä yhteydessä informaatioksi kun täällä on jonkin verran käyty kysymässä miten tämä ilta nyt etenee

arvoisa puhemies

esillä olevassa hallituksen esityksessä todetaan mitkä mielenterveyslain tahdosta riippumattomaan hoitoon toimittamista ja hoitoa koskevat tehtävät ovat sellaisia että ne edellyttävät virkasuhdetta ja miltä osin näitä julkista valtaa sisältäviä tehtäviä voi tehdä muu kuin virkasuhteessa oleva

potilaan tarkkailuun ottavan tarkkailulausunnon antavan hoitoon määräämisestä hoidon jatkamisesta ja rajoittamistoimenpiteistä päättävän sekä poliisin virka apua pyytävän lääkärin olisi oltava virkasuhteessa

mielenterveyslakia on selkiytettävä jotta perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen saanti voidaan turvata myös silloin kun kunta tai kuntayhtymä hankkii lääkäripalveluja yksityiseltä sektorilta

mielenterveyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että terveyskeskuksen vastaava lääkäri voisi määrätä terveyskeskuksissa työskentelevän laillistetun lääkärin laatimaan tarkkailulähetteitä ja pyytämään poliisilta virka apua potilaan toimittamiseksi sairaalaan

kun terveyskeskuksen lääkäripalveluja antaa sopimukseen perustuen yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja palveluista vastaava johtaja voisi antaa määräyksen palvelusuhteessa olevalle laillistetulle lääkärille